arvoisa puhemies

on perusteltua että avustajina voivat toimia vain lakimiehet jotka ovat ammatillisten valvontajärjestelmien piirissä

kuitenkin hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa lakimuutos tarkoittaisi myös sitä että kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyvaiheen oikeusapu keskitettäisiin oikeusaputoimistoihin

muutos poistaisi hakijalta mahdollisuuden valita avustajansa ja johtaisi siihen että ulkomaalaisasioiden hoitamiseen erikoistuneet avustajat eivät enää pääsääntöisesti voisi avustaa asiakasta hallintoprosessissa

puhemies

säilöönoton osalta on todettava että ehdotetun muutoksen ongelmallisuuteen on kiinnitetty huomioita useissa lausunnoissa

eduskunnan oikeusasiamies on korostanut lausunnossaan että säilöön otetun ulkomaalaisen säännöllisellä käsittelyllä pyritään turvaamaan jokaisen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen sekä se että kenenkään vapautta ei riistetä mielivaltaisesti

säännönmukainen vapaudenriiston kontrolli on erityisen tärkeää niille säilössä oleville ulkomaalaisille jotka ovat kielitaidottomia eivätkä tunne suomen lain heille tarjoamia oikeuksia

vapautensa menettäneet ovat aina tietyllä tavalla haavoittuvassa asemassa ja säilöön otetut ulkomaalaiset jotka menettävät vapautensa ainoastaan hallinnollisista syistä tarvitsevat erityisiä oikeusturvatakeita

oikeuskäsittely joka toteutuisi ainoastaan säilöön otetun pyynnöstä edellyttäisi säilöön otetulta aktiivisuutta ja tietoa menettelystä ja omista oikeuksistaan

oikeusasiamiehen säilöönottoyksikköihin tekemien tarkastushavaintojen mukaan säilössä olevat ulkomaalaiset ovat usein tietämättömiä omasta oikeudellisesta tilanteestaan säilöönoton perusteista tai esimerkiksi siitä kuinka kauan säilöönotto tulee jatkumaan

vielä lopuksi haluan sanoa että on aiheellista että meillä jokainen tässä talossa oleva kantaa huolta siitä että suomen linja ja maine ihmisoikeuksien edistäjänä ja kehittyneen oikeusturvan maana säilyy

kuten tiedämme on tärkeää erottaa onko tärkeämpää turvata hyvät sosiaali ja terveyspalvelut vai keskittyä kuntarakenteisiin

arvoisa herra puhemies

katselen tuota lähetekeskustelun puheenvuorolistaa ja huomaan että tämä ei selkeästikään aiheuta yhtä paljon intohimoja kuin äskeisessä keskustelussa esimerkiksi tuuli voivat lain voima tarvikkeista tuulivoimatariffit aiheuttivat

tämä esitys on hyvä

näin ne tekevät tulevassakin

evankelisluterilainen kirkko tarjoaa monia palveluita joilla on merkitystä meille useimmille riippumatta siitä kuulummeko kyseessä olevaan seurakuntaan vai emme

arvoisa herra puhemies

uudistusten pysäyttäminen ei ole vaihtoehto

tällä esityksellä turvataan rahoitus palveluille joita evankelisluterilainen kirkko eittämättä yhteiskunnassamme hoitaa ja joita se tekee katsomatta onko teon kohde seurakunnan jäsen vai ei

jos ja kun hallitus on viisas kuntien palautteen jälkeen on aidosti katsottava onko uusia avauksia ja eteenpäin kulkemisen polkuja löytynyt siis vielä kulkemattomia ja selvittämättömiäkin polkuja

tämä osaltaan mahdollistaa myös näiden palveluiden kohtuuhintaisuuden esimerkiksi hautaustoimessa siten että ne ovat kaikkien saatavilla ja ulottuvilla

on hyvä että kyseessä oleva esitys selkeyttää nyt sekavaa rahoitustilannetta

tässäkin asiassa tarvitaan kansallisen edun hahmottamiskykyä ja vastuunkantokykyä jonka tämä kuuden puolueen hallitus on osoittanut ripeällä etenemisellään toimintaympäristössä tapahtuneiden yllättävien ja nopeidenkin muutosten hetkellä

hallitusta ei voi syyttää jäämisestä tuleen makaamaan

ei tämä juna pysähdy tähänkään stoppiin kuten ei oppositiopuolueiden aiempiinkaan neljääntoista välikysymykseen ei tähän viidenteen kuntarakennetta koskettavaan välikysymykseen

tässä ei olla tekemässä mitään kansalle aukenematonta mössöä

arvoisa puhemies

tuolloin etelä karjalassa ruokolahdella kunnassa josta molemmat edustaja tiilikaisen kanssa tulemme päädyttiin sosiaali ja terveyspiiri eksoteen joka tänäänkin täällä keskustelussa on mainittu

on ehkä vääristelevääkin luoda sitä uskoa että tällä mallilla näitä palveluita tulisi lisää

olin eksoten valtuustossa toinen ruokolahden edustajista ja kovin vähäiseksi tuo mahdollisuus siellä vaikuttaa siihen lopulliseen päätökseen jäi

demokratia toteutui kenties numeraalisesti ja periaatetasolla mutta ei kuitenkaan sitten todellisuudessa

arvoisa herra puhemies

elävässä elämässä on kuitenkin kyse rahojen loppumisesta yli varojen elämisestä

hallituksen ote ongelman purkuun on napakka mutta siltä osin kesy että radikaaleimmat toimet jäävät tulevaisuuteen ja seuraaville hallituksille

puskista huutelu loppuu ja vapaamatkustajat tiputetaan kyydistä

arvoisa puhemies

toimenpiteillä voidaan merkittävästi edistää työurien pidentämistä ja vaikuttaa työn tarjontaan sekä edistää koulutuksellista tasa arvoa ja syrjäytymisen ehkäisemistä

varhaiskasvatukseen panostaminen on tutkimusten mukaan tehokkain tapa ehkäistä aikaisin tapahtuvaa syrjäytymistä

arvoisa puhemies

uudistus koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen

suomen oppivelvollisuus on nykyisellään euroopan toiseksi lyhin

arvoisa puhemies

oppivelvollisuuden pidentäminen on myös selkeä taloudellinen kohdennus perheille

kyllä perheet tästä kiittävät

ihme että keskusta vastustaa tätä

arvoisa puhemies

on hienoa että nämä suuret uudistukset ovat valmiina eduskuntakäsittelyyn päämääränä nuorten hyvinvointi turvallisuus ja keskinäinen kunnioitus tämä kaikki ilman hallitusohjelman kirjausta

vastaukseksi huoleen tuolloinen opetusministeri jukka gustafsson julkaisi kymmenen kohdan esityksen jolla edistetään työrauhaa ja osallisuutta koulussa

uudistus lisää opettajan oikeuksia puuttua lapsen ei suotavaan käyttäytymiseen sekä listaa joukon kurinpidollisia ja kasvatuksellisia toimia joita monissa kouluissa on jo käytettykin

tavoitteena on erityisesti lasten osallisuuden parantaminen

osallisuuden tunteen lisääntyminen kasvattaa tunnetta kyvykkyydestä ja hallinnasta jotka ovat merkittäviä tekijöitä viihtymisen ja hyvien oppimistuloksien saavuttamiseksi

koulun tulisi järjestää toimintansa siten että oppilaille muodostuu mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin laajemmin kuin pelkästään oppilaskuntien kautta

osallisuudessa ei ole kyse ensisijaisesti säädöksistä tai rakenteista vaan enemmänkin laajemmasta asenteesta ja ilmapiiristä

lapsistamme kasvaa halukkaita vaikuttamaan yhteisiin asioihin kun heille annetaan tilaa eikä pelkästään ylhäältä alas ohjausta jossa lapset eivät itse osallistu osallisuuden menetelmien kehittämiseen

gustafsson tavoittelikin aivan oikein koulua jossa lapset itse pääsevät määrittelemään mitkä asiat ovat heille tärkeitä mihin yhteisiin prosesseihin ja millä tavoin he haluavat päästä mukaan

romutuspalkkiokokeilu on hyvä ylipäätänsä toimet joilla pyritään kannustamaan autokannan uusiutumista ja kierrätystä ovat hyviä ja tämä romutuspalkkiokokeilu on paremmin toteutettu kuin edellisellä kerralla

uudistus muuraa monissa kouluissa ja kunnissa monilla eri nimillä toimineet hankkeet nyt pysyväksi toimintatavaksi ja pakottaa vielä huonosti toimineet liikkeelle

minusta nykyinen autoverotusjärjestelmä ja tämä romutuspalkkiokokeilukaan ei kuitenkaan ole täysin oikeudenmukainen sillä se suosii verotuksessa suurituloisten hankkimia kalliimpia autoja

on tärkeää alleviivata että jatkossa kirjallisten ja suullisten tehtävien ei tule olla rangaistuksenomaisia vaan niillä on oltava syyseuraus suhde tekoon

kaukana taajamissa perheet tarvitsevat usein kaksi autoa ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää silloin vanhemman ja hankintahinnaltaan edullisemman auton hankkiminen ja nämä luonnollisesti ovat yleensä suurempipäästöisiä autoja

tärkeä on myös periaate vahingonkorvauslain mukaisen korvausvelvollisuuden kirjaamisesta lakiin niin ikään kaikista kodeista tutun siivoa sotkusi periaatteen ulottaminen koulun arkeen ja sen luonnolliseksi osaksi

opettajien ja rehtorin toimivallan lisäys on tärkeä tilanteissa jotka tähän asti ovat vaatineet järeitä toimenpiteitä kun on syntynyt perusteltu epäily oppilaan koululaukun sisällöstä ja sen asiallisuudesta

toivon valiokunnan huomioivan tämän tällä hetkellä kuluttajia eriarvoisesti kohtelevan verotusnäkökulman valmistelutyössään ja tätä romutuskokeilua valmistellessaan ja tutkiessaan

on hyvä että oppilas niin halutessaan voi myös valita toisen aikuisen näihin laukuntarkistustilanteisiin eikä niitä suoriteta julkisesti koko luokan edessä

sanonta joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee ei osu tähän päivään kuten ei onneksi vanha sananlasku kuka vitsaa säästää se lastaan vihaa

tärkeää on painottaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämistä päämääränä oppiminen etenkin kiusaamisen estossa ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksissa koulun järjestyssääntöihin

turhaan on oppilaita karsastettu heidän omissa asioissaan osallistuminen yhteisössä luontevaksi osaksi koulujen arjen kysymyksissä unohtamatta kuulemista vaikkapa ruokalistojen laadinnassa

opetusministeriössä on tehty hyvää työtä tämän koulurauhapaketin muodossa

arvoisa herra puhemies

kotikunnassani ruokolahdella toimi taannoin kohtelias asiaperusteinen kuntapäättäjä jota kotikunnan miehenä arvostin niin paljon että ennen sitoutumistani omaan poliittiseen kotiini äänestin häntä kerran eduskuntaankin

mitä on tapahtunut

kun kuuntelin keskustan ryhmäpuheenvuoron pitäjää mielikuvani ja kuulemani törkeät sanat eivät sopineet samaan pakettiin

aivan aluksi haluan yhtyä tuohon samaan kysymykseen edustaja torniaisen kanssa luumäkiimatra kaksoisraiteen osalta

kun lausutut sanat eivät tunnu sopivan esittäjän suuhun tulee tunne että kysymys on tekemällä tehty ja se syö uskottavuutta tehtailtu ja ajoitettu hetkeen millä toivotaan kalasteltavan ääniä

arvoisa ministeri kun meillä on tiestön osalta korjausvelkaa ja taloudellisesti tiukka ajankohta niin emmekö voisi kulkea saksankin viitoittamalla tiellä ja pikaisella aikataululla pohtia myös suomen osalta samankaltaista toimenpidettä

sen te tiedätte koska juuri sitä ongelmaahan hallitus raivokkaasti ja ennakkoluulottomasti pyrkii ratkaisemaan siivoaa teidän takapihojanne rakentaa uudistuspakettia jossa teidänkin olisi pitänyt olla mukana jo monta hallitusta sitten

keskusta messuaa pitkistä jonotusajoista ja lääkäriin pääsyn vaikeudesta oikeutetusti

tästä on kysymys

tämä on ongelma joka on korjattava

pitää kuitenkin muistuttaa että tällä hetkellä eletään keskustan luomalla pohjalla jonka puutteisiin haetaan korjausta

arvoisa herra puhemies

keskusta ei kyennyt uuteen sote lakiin kahdeksassa vuodessa

tämä talousarvio on vastuullinen ja kyllä pitää juuri siksi sisällään myös ikäviä asioita semmoisiakin mitä en itse koskaan esittäisi ja sellaisia mitä yksin sosialidemokraatit eivät tulisi esittämään

miten te voitte väittää kehitystyön pysähtyneen kun uusi hallitus on työskennellyt vasta puolitoista vuotta

arvoisa herra puhemies

uusi turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteko ei sisällä suuria yksittäisiä kiistakysymyksiä ja tämä on hyvä sillä se on taannut mahdollisuuden keskittyä suomen turvallisuuden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin